julkinen tuki ei mielestäni saa kuitenkaan muodostua suuryrityksille rahastusautomaatiksi jolla ensin niistetään kuntien valtion ja kaikkien muidenkin mahdollisten tahojen rahat pois ja sen jälkeen vielä liittymien käyttäjät joutuvat maksamaan kovan hinnan laajakaistan saamisesta

kyllähän tietysti sen aktivointitoimenpiteen jota tarjotaan täytyy olla senkaltainen että se on mielekäs se palvelee paitsi tämän työttömän työkyvyn ylläpitämistä tai hänen kouluttautumistaan uusiin tehtäviin myös yleistä hyvää ja on kaikin puolin tarkoituksenmukaista

suomen lähtökohta on aina ollut se että metsäpolitiikka tulee pitää omissa käsissä joten sen vuoksi kun meillä ei ole ennen kokenut että kaikilla jotka nyt olemme salissa niin olen kokenut on täysin yhteneväinen kanta ja varmasti eduskunnan enemmistön vahva kanta on yhteneväinen suomen kansallisen edun kanssa niin mielestäni esimerkiksi tästä res direktiivistä ja näistä eu edunvalvontakysymyksistä voisi järjestää vaikka ajankohtaiskeskustelun jotta todella tämä eduskunnan vahva tahtotila tässä asiassa tulisi erittäin vahvasti välitettyä valtioneuvostolle ja tässä sitten kaikki tahoillaan olisivat hyvin hereillä tässä kysymyksessä

tässä juuri edellä pohjoismaisen yhteistyön konkariedustaja sasi käytti hyvän puheenvuoron ja varmastikaan ei ole syytä lähteä kertaamaan kaikkia näitä eri ulottuvuuksia joilla pohjoismaista yhteistyötä on syytä tulevaisuudessa edelleen kehittää

kyllä täytyy siinä mielessä antaa tunnustusta sekä äsken puhuneelle edustaja mustajärvelle että edustaja yrttiaholle että tämä todellisten työpaikkojen puolestapuhuminen on tärkeä viesti

on nimittäin olemassa esimerkkejä sekä suomesta että kansainvälisesti että laajakaistaverkkoja pystytään tietyntyyppisillä alueilla toteuttamaan selvästi suurten toimijoiden vaatimia hintoja edullisemmin

tässä mielessä kyllä hieman vielä ihmettelen esimerkiksi työministeri ihalaisen vastausta kyselytunnilla kun häneltä kysyttiin todellisten työpaikkojen luomisesta tai paremminkin siitä miten voitaisiin raivata esteitä todellisten työpaikkojen luomiselta

kun palvelutarpeen kasvu on näin huomattavaa on aivan selvää että nousee kysymys pystytäänkö tähän kysynnän kasvuun todella vastaamaan kaikilta osin kuten lainsäädäntö edellyttää

olisikin erittäin tärkeää että samalla kun laajakaistan rakentamista aivan oikein viedään voimallisesti eteenpäin pystyttäisiin samaan aikaan tavalla tai toisella varmistamaan että julkinen tuki eli yhteiset rahamme todella kohdentuu mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla

ottaisin kuitenkin tässä vielä keskustelun kohteeksi tämän eläkkeiden verotuksen yhtenäistämisen jonka osalta toki jo ministeri stubb omassa puheenvuorossaan samoin kuin esimerkiksi edustaja mäkisalo ropponenkin omassaan vakuutti että verokohtelu nyt on oikeudenmukainen ja yhtenäistetty eläkkeiden osalta

me kaikki tiedämme että suomessa työllistämisen kynnys varsinkin pienissä yrityksissä ensimmäisen työntekijän osalta pienissä yrityksissä nuoren työntekijän osalta on hilattu kohtuuttoman korkealle ja nämä kysymykset koeaikojen pidentämisestä tai sitten vähän isompien pk yritysten osalta yhteistoimintalain velvoitteiden keventämisestä ovat aivan relevantteja kysymyksiä tässä ajassa jossa työttömyys lisääntyy ja erityisesti nuorisotyöttömyys on meille vakava ongelma

siksi varmasti on paikallaan pohtia olisiko suomessa hyvä olla lakialoitteen tekijän tarkoittamalla tavalla laki vammaisvaltuutetusta joka virkansa puolesta olisi näitten laissa säädettyjen oikeuksien toteutumista varmistamassa

mutta kyllä täytyy ihmetellä miksei tätä asiaa saateta kuntoon myös eläkkeen saajien osalta jotka siis ovat työuransa jo tehneet ja jotka siinä vaiheessa kun nämä ratkaisut tulevaisuutta varten tehtiin ovat asuneet suomessa ja saaneet toisesta pohjoismaasta eläkettä

samalla esittäisin kuitenkin myös pohdittavaksi että voisiko suomi katsoa mallia ruotsista ja koota voimia yhteen asettamalla yhden syrjintävaltuutetun jolla olisi toimialanaan esimerkiksi nykyisten vähemmistö tasa arvo ja esitetyn vammaisvaltuutetun toimiala

tämä on siis kuitenkin tehtävä erityisen taiten ja vaarantamatta sitä että joka puolella suomea nopeat laajakaistat ovat mahdollisimman pian kaikkien suomalaisten saatavilla kohtuullisin kustannuksin mutta samalla siis kuitenkin myös veronmaksajien näkökulmasta vastuullisella tavalla toteutettuna

siksi kyllä vielä työministeriltä kysyisin jos hän olisi täällä läsnä onko hän nyt tässä tilanteessa puolustamassa niin sanottuja saavutettuja etuja vai onko hän puolustamassa nuorten suomalaisten työllisyyttä

saataisiinko tällaisella voimien yhteenkokoamisella parempia tuloksia kuin aina uusien valtuutettujen asettamisella

mielestäni he ovat olleet niitä pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentajia joiden osalta kaikkein kipeimmin tulisi tämä asia oikaista ja saada verotus aivan konkreettisissa verotuspäätöksissä oikeudenmukaiseksi joten tämä perustelu jäi minulle vielä hieman auki että miksi juuri heidän kohdaltaan tätä asiaa ei ole kuntoon saatettu koska on selvää että nämä pohjoismaiset rajaesteet joita tässä on hyvin tuotu eri näkökulmista esiin ovat todella ratkaistavissa kun vain tahtoa on

kyllä tässä siinä mielessä on eduskunnan hyvä olla hereillä että myös hallitus ottaa ensin hirren omasta silmästään ennen kuin alkaa sitten ottamaan roskaa sieltä työvoimahallinnon silmästä

ruotsin esimerkin myös aloitteen tekijä nostaa tuolla perustelutekstissään esiin

edustaja rajamäki käytti monilta osin hyvän puheenvuoron mutta kyllä huoli paikallisilla asukkailla on myös siitä että kun kansallispuistoja perustetaan ja niitä laajennetaan niin valitettavasti sitten vuosikymmenten vierähtäessä eivät pidäkään ne lupaukset mitä on annettu esimerkiksi siitä että vaikkapa paikalliset elinkeinot voivat säilyä

arvoisa puhemies

haluan hyvin lyhyesti antaa täyden tukeni tälle hallituksen esityksen mahdollistamalle kokeilulle jolla varmasti suomessa saadaan opiskelijoiden terveydenhuoltoa tulevaisuudessa vietyä eteenpäin

edustaja reijonen otti tässä erittäin tärkeän näkökulman esiin siitä että metsästysoikeus suomessa linkittyy vahvasti maan omistusoikeuteen

kannan kuitenkin huolta samasta aiheesta jonka tässä jo edustajat grahn laasonen ja männistö mainitsivat ja johon myös tuossa edustaja kiljunen edellisessä puheenvuorossaan viittasi siitä että saadaan näiden ammattikorkeakoulujen toiminta alueella kaikkien toimipisteiden opiskelijat tähän kokeilun piiriin mukaan

vaikka yhtenä konkreettisena esimerkkinä joka nousi viime keväänä esiin kun ruotsi oli aloittamassa tällaista poikkeavaa käytäntöä raskaan liikenteen painorajoitusten osalta

metsästäjä kuitenkin tarvitsee omalla maallaankin metsästäessään sellaiset pyyntivälineet kuin laissa säädetään

siksi minusta on erittäin tärkeää että me tiedostamme esimerkiksi ne kustannukset joita edustaja hongisto tuossa aiemmin hyvin kuvasi

siitä muut pohjoismaat nostivat metelin ja ruotsi oman käytäntönsä korjasi niin että nyt suomalaiset raskaan liikenteen toimijat pystyvät edelleen myös ruotsin läpi ajamaan eli nämä asiat ovat ratkaistavissa mikäli tahtoa riittää

tähän tarvitaan riittävä rahoitus ja toivon että se saadaan mahdollisimman pian koska varmasti tämän kokeilun tulokset ovat positiivisia vili vastas että koko järjestelmä olisi oppia

kun viranomaistoiminnan kustannukset nousevat jatkuvasti näitten pyyntivälineiden hankinnan osalta niin missä vaiheessa todella tullaan siihen pisteeseen niin kuin edustaja reijonen tuossa kuvasi että ei ole enää hyväksyttävää että tämä viranomaiskustannus kokonaisuudessaan tulee niin suureksi että aletaan jo lähennellä sitä pistettä että emme voi enää puhua siitä että maanomistajalla luontevasti on tämä omalla maallaan oleva metsästysoikeus käytettävissään kun kustannukset esimerkiksi pyyntivälineiden hankinnasta muuttuvat kohtuuttomiksi

yleiskeskustelu on päättynyt ryhtyä yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällä mietinnön mukaan se että lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on

arvoisa puhemies

edustaja naucler otti hyvin esille konkreettisen esimerkin missä yhteistyössä voitaisiin edetä pohjoismaisen panttijärjestelmän osalta

jos ministeri tulisi vielä tähän paikalle kun hän juuri äsken tässä oli niin olisinkin kysynyt näistä uusien kansallispuistojen perustamissuunnitelmista esimerkiksi käsivarren osalta että ei kai näillä kansallispuistosuunnitelmilla aiota siellä tuhota sitten paikallisten ihmisten mahdollisuuksia harjoittaa elinkeinoja

jos seuraa vaikkapa ruotsin mainostelevision lähetyksiä niin voi todella huomata että kahta viikkoa aiemmin joku mainoskampanja alkaa ruotsissa ja kahta viikkoa myöhemmin aivan saman tuotteen markkinointi alkaa myöskin suomessa

edustaja savola tässä kuvasi hyvin tätä lakiesitystä

on erittäin hyvä että taloudellisesti vaikeana aikana hallitus haluaa säästöpaineidenkin keskellä panostaa lisäbudjetin kautta moniin tärkeisiin tarkoituksiin

millä tavalla tämä venäjältä tuotavan öljyn korvaaminen liikennepolttonesteenä auttaa outokumpua turvaamaan ne suomalaisen terästeollisuuden työpaikat

kun tässä on kysymys myös tosiaan rautateiden huoltovarmuuteen ja poikkeusoloihin varautumiseen liittyvistä asioista ja täällä on paikalla liikennevaliokunnan puheenjohtaja ja lukuisia liikennevaliokunnan jäseniä niin haluan vain todeta myös tässä yhteydessä sen että koko maan huoltovarmuutta parantaisi huomattavasti se että rataverkkoa aktiivisesti edelleen kehitettäisiin niin että yhteys jäämeren jäästä vapaisiin satamiin saataisiin aikaan

osana tätä kokonaisuutta pienenä osana kuitenkin tämä riistanhoitomaksun korotus voidaan hyväksyä niillä perusteilla mitä monissa puheenvuoroissa on käytetty että tämä nimenomaan kohdistuu nyt paikallisille riistanhoitoyhdistyksille siellä tehtävän työn tukemiseen ja sen vapaaehtoistyön hyväksi jota monet metsästäjät suomessa tekevät

tuossa edellä edustaja wallinheimo näitä erittäin ansiokkaasti ottikin esille ja en lähde näitä sen enempää toistamaan

eli olemme monien tuotteiden osalta täysin samaa markkina aluetta mutta sitten esimerkiksi näiden tuotteiden pakkausten osalta yhtenäistä panttijärjestelmää ei ole

ministeri vapaavuori on tehnyt ministerinä vastuullisen hyvän esityksen mutta te ette edustajana kyllä näytä olevan yhtään huolissanne pohjoissuomalaisista työpaikoista

toisaalta on hyvä huomata että täällä on esitetty myös muita tärkeitä asiakohtia joita toivottavasti pystytään sitten ottamaan tulevissa lisätalousarvioissa esiin

mielestäni niin kuin aiemmatkin puhujat ovat tässä todenneet ja vaikkapa edustaja sasi edellä niissä asioissa missä eu on kykenemätön toimimaan pohjoismaiden tulisi tehdä yhteistyötä tiiviimmin silloin kun se on järkevää ja olla edelläkävijöitä koko euroopassa

mutta kannan todella samalla tavalla kuin kaikki muutkin edustajat tässä edellä huolta siitä mikä tämä kokonaisuus kustannusten osalta metsästyksen ympärillä on

kun jatkuvasti olen kuullut puheenvuoroja muun muassa norjan suunnasta siitä että heillä olisi kiinnostusta tätä rataverkon kehittämisyhteistyötä suomen kanssa tehdä mutta suomesta ei riittävän aktiivisesti näitä avauksia tule niin toivon että liikennevaliokunnan jäsenet ei ehkä välttämättä juuri tämän lain yhteydessä mutta aktiivisesti omassa työssään tätä asiaa pitäisivät esillä että suomessa tähän asiaan kiinnostusta on ja kiinnostusta löytää kansainvälistä yhteistyötä norjan ruotsin ja totta kai myös venäjän kanssa niin että näitä uusia yhteyksiä pystytään rautateitse luomaan ja sitä kautta uusia talouden kasvumahdollisuuksia suomelle

jos ei sitä tehtäisi torniossa se tehtäisiin kiinassa etelä afrikassa tai jossain muussa maassa jossa päästöt olisivat moninkertaiset ja silloin yhteinen ilmastomme häviäisi

me tarvitsemme suomessa riistakantojemme hoitamiseen aktiivisia metsästäjiä myös tulevaisuudessa ja meidän tulee ennemmin luoda sellainen kannustava ilmapiiri metsästyksen ympärille jotta nuoret tämän hyvän harrastuksen pariin hakeutuvat

aivan tässä lopuksi yhdyn valiokunnan kannanottoon siitä että pohjoismaisten rajaesteiden poistaminen on oikeastaan enemmän tapetilla ja tärkeämpää kuin aikoihin

pallas yllästunturin kansallispuistolla on huomattavaa hyödyntämätöntä matkailupotentiaalia jota on tärkeää kehittää hallitusti ja infrastruktuuriin panostaen jotta matkailun kasvu pystytään toteuttamaan kestävällä tavalla

pajalan ja kolarin alueella sama kaivosyhtiö on aloittamassa kaivostoimintaa rajajoen molemmin puolin ja sitä malmia louhivat ja jalostavat samat työntekijät joten kun tällaisia mahdollisuuksia meille avautuu on selvää että rajaesteiden ei tule sitten olla esteenä kun sitä aluetta kokonaisuutena kehitetään ja työpaikkoja tänne pohjoiseen tuodaan

nämä investoinnit palvelevat aivan erityisesti kesämatkailua jonka edistäminen on tärkeää jo olemassa olevan muun matkailuinfrastruktuurin käyttöasteen parantamiseksi ja työpaikkojen ympärivuotisuuden turvaamiseksi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tässä keskustelun kuluessa on käytetty erittäin hyviä puheenvuoroja tästä kokonaisuudesta liittyen tähän täydennykseen ensi vuoden talousarvion osalta enkä lähde sen enempää näihin ottamaan kantaa

puurakentamisen edistäminen on suomelle tärkeä tavoite ja itse asiassa suomessahan perinteisesti pientalorakentaminen onkin perustunut puun käyttöön

nyt eun rakennustarvikeasetus vaatii voimaan tullessaan ensi vuoden heinäkuussa ce merkintää kaikelta rakentamisessa käytettävältä sahatavaralta

kotimaanmatkailuun panostaminen on ylipäätään kansantaloudellisesti järkevää ja olen varma että tämäkin satsaus tulee valtiolle ajan kuluessa aivan varmasti takaisin kasvaneen matkailutulon ja uusien työpaikkojen kautta

mutta tähän pelastushelikopteriasiaan haluan kuitenkin sen verran kommentoida että kun muutamissa puheenvuoroissa jopa vähän kyseenalaistettiin koko asian tärkeyttä niin kyllä se on voin vakuuttaa edustajat siitä aivan välttämätöntä että meillä tämänkaltaista ihmishenkiä pelastavaa ja vakavilta vammautumisilta estävää toimintaa tässä maassa on

kysyisinkin ministeriltä

kuten on aiemmissakin puheenvuoroissa todettu huomio euroopassa luonnonvarojen ja logistiikan osalta on kääntymässä tänne pohjoiseen

kun on aivan selvää että sitten tuolla pienemmillä paikkakunnilla missä paikalliset sahat ovat olleet paitsi merkittäviä työnantajia myös elinvoiman tuojia sille alueelle tietysti uhkakuvat ovat suuret

kaikkein tärkeintä lienee kuitenkin se että nämä pienet mutta aivan olennaiset investoinnit palvelevat sitä että kansallismaisemamme luonto säilyy kävijävirtojen kasvaessa jatkossakin mahdollisimman puhtaana ja kaikin puolin sellaisena kuin kansallispuistojen on tarkoitettukin olevan ja säilyvän näin myös tuleville sukupolville

kun ympäristöministeriön hallinnonalalla jatkuvasti tuohon maaseudun elinvoimaisuuteen heitellään tällaisia haasteita niin millä tavalla ympäristöministeriö aikoo olla osaltaan kompensoimassa sitä että jatkossakin paikallinen saha voi tuottaa puutavaraa siihen paikalliseen rakentamiseen

samalla kun olemme tietysti iloisia siitä että tämä nyt saadaan vakaalle pohjalle valtion rahoitukseen meidän on kuitenkin hyvä muistaa se että kun tämä tulee nyt kokonaisuudessaan yhteiskunnan suoraan maksamaksi toiminnaksi niin tämä on veronmaksajien näkökulmasta kallis ratkaisu

tukiyhdistykset ovat aiemmin tehneet hyvää työtä kustannustehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla minkä ansiosta tämä pelastushelikopteritoiminta suomessa on ylipäätään saatu liikkeelle

mielestäni meidän tulee kansanedustajina ja eduskuntana antaa se kiitos ja arvostus tälle tukiyhdistysten tekemälle työlle jonka varaan nyt sitten voidaan tätä hyvää työtä jatkaa

oli äärimmäisen tärkeää myös kuulla ministeriltä että toimintaan ei tule keskeytystä tässä vaiheessa ei päiväksikään koska joka ikinen päivä näitä helikoptereita tuolla tarvitaan

olen itse kantanut kovasti huolta siitä kun tämä operointi nyt siirtyy sitten uudelle hallinnolle että toiminta jatkuu

yhdyn myös eestilän näkemykseen siitä että tuohon pekkarisen hallitusta kohtaan suuntaamaan kritiikkiin sisältyy iso kiitos siitä että hallitus on todella energiapolitiikan suunnan nyt kääntänyt

haluan itse asiassa tietysti kiittää edustaja pekkarista että myös hän on edustanut energiapolitiikan pitkää linjaa jossa kotimaisen uusiutuvan energian käyttöä on lisätty

tämä vihreiden fundamentalistisesta asenteesta johtunut hetkellinen hairahdus kivihiilen käytön lisäämiseen jää varmasti tällaiseksi ohimeneväksi vaiheeksi

se on isompi osuus kuin toiseksi suurimman energialähteen elikkä öljyn käyttö mutta samalla on syytä huomata että kuitenkin öljyä käytetään se neljännes kaikesta primäärienergiasta

jos tulevaisuudessa haluamme oikeasti pyrkiä kohti omavaraisuutta mutta myös kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa niin silloin meillä täytyy olla keinoja tuottaa myös liikennepolttoaineita kotimaisista lähteistä ja myös uusiutuvista

edustaja pekkarinen todisti että turve ei ole uusiutuva mutta kyllä tässä täytyy tiedemiesten pystyä suhtautumistaan muuttamaan ainakin siihen pisteeseen että niin paljon kuin voidaan laskea että sitä vuosittain uusiutuu voisi käyttää uusiutuvana energiana

arvoisa herra puhemies

suomaiset kunnat ovat järjestämisvastuussa niistä hyvinvointipalveluista jotka me miellämme tällaisen pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan perustaksi ja siksi on aivan olennaista että kuntien toiminta on taloudellisesti kestävällä pohjalla

kiitos ministerille tästä erittelystä

ministeri itse asiassa jo aiemmassakin puheenvuorossaan mainitsi tämän että tämä uudistus ikään kuin haukkuisi hintansa sillä että nämä myrskytuhojen kustannukset pienenevät ja kysyisin nyt ministeriltä ihan sitten tarkennukseksi

arvoisa herra puhemies

ja jotta öljy voidaan joskus korvata niin on aivan välttämätöntä että kotimaista turvetta kestävällä tavalla hyödynnetään myös liikennepolttoaineeksi tai niinpäin että turve ottaa isomman osan lämmityspolttoaineesta ja taas sitten puuraaka ainetta käytetään liikennepolttoaineen tekoon

on erittäin tärkeää että jätteet käsitellään asianmukaisesti ja että jätteet hyödynnetään sellaisena uusiutuvana raaka aineena kuin mitä ne todellisuudessa ovat

kuntien vastuiden kasvaessa ja palveluiden monipuolistuessa myös kuntien oma organisoituminen on muuttunut entistä monitahoisemmaksi

siis onko tähän laskettu metsätuhot ja miten näihin metsätuhoihin sitten vaikuttaa se että sähköverkot on kaapeloitu vai eikö tähän ole laskettu metsätuhoja ja nekö ovat sitten erillinen kustannus

kierrättämällä jätteitä pystytään osaltaan turvaamaan raaka ainehuoltoa niin että talous toimii kestävällä tavalla kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

tähän samaiseen turvekeskusteluun vielä haluan todeta sen että eihän todella aikanaan suomesta metsäteollisuuttakaan toivotettu menemään maailmalle sen vuoksi että huomattiin vaikkapa kokemäenjoen tai kymijoen saastuneen vaan metsäteollisuuden kanssa tehtiin pelisäännöt selväksi että vesistöjä ei saa pilata

arvoisa herra puhemies

on kyllä perin mielenkiintoista miten suomen keskusta käyttää retoriikkaa tästä itäeurooppalaisesta ja länsieurooppalaisesta hallintokulttuurista ja esittää ikään kuin että heidän maakuntamallinsa estäisi suomea jotenkin valumasta sitten tällaiseen itäeurooppalaisen vaikutuksen piiriin

kunnat ovat käytännössä kuntakonserneja joihin kuuluu peruskunta ja peruskunnan omistamia lukuisia kuntayhtymiä yhtiöitä ja liikelaitoksia

haluaisin kuitenkin tässä lähetekeskustelussa evästää ympäristövaliokuntaa niin että vaikka tämä esitys lähinnä koskeekin pakkausten tuottajavastuuseen liittyviä kysymyksiä niin uusi jätelaki on aiheuttanut kieltämättä tuolla kunnissa ja kaupungeissa ympäri maata paljon keskustelua ja olisi ehkä paikallaan vaikka laki ei pitkään ole vielä ollut voimassa myös valiokunnan toimesta tehdä arviointia siitä miten tämä uusi lainsäädäntö toimii

tänä päivänä esimerkiksi kymijokeen lohi nousee ja kokemäenjoesta syödään nahkiaisia hyvällä ruokahalulla joten kyllä nimenomaan tulevaisuuteen täytyy katsoa kun puhutaan kotimaisista energiavaroista kaikilta osin

arvoisat suomen keskustan edustajat voin vakuuttaa että niin itä euroopassa kuin länsi euroopassakin on kaupunkeja joissa yhdessä kaupungissa on enemmän asukkaita enemmän ihmisiä kuin koko suomessa

veronmaksajat ovat kuitenkin viime kädessä samat ovat ne sitten täällä meillä valtiontaloudessa josta kunnat saavat valtionosuuksien kautta osan rahoituksestaan tai kuntien veronmaksajina tai näiden kuntien yhtiöiden ja liikelaitosten asiakkaina

eikö teidän ryhmäpuheenvuoron käyttäjänne taitavasti retorisesti sieltä muun muassa tämän pekka himasen ihmiskeskeisen hyvinvointiyhteiskunnan löytänyt edustaja lohikin peräänkuuluttanut sitä että hallintoa tehdään ihmisiä varten

tämä turvekysymys on erittäin tärkeä

se on erittäin tärkeä juuri tätä keskustelua silmällä pitäen siltä osin että puulle ei saa käydä turpeen kohtaloa tuolla eun byrokratian rattaissa niin että siitä lakiteknisesti tulisi jotenkin kestämätön polttoaine hyödynnettäväksi bioenergiassa

siksi on erittäin tärkeää että tämä koko talouden kokonaisuus on hyvin hallinnassa vastuussa olevilla päättäjillä